te ministeri mainitsitte että kyllä suomessa osataan rakentaa en tietenkään itsekään sitä epäile missään määrin

tämä on huolestuttava kehitys jos meillä ei ole enää työntekijöitä ammattilaisia auttamassa näitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia

toki ymmärrän sen että onhan meillä yhteisiä sitoumuksia eun kanssa ja sen kanssa tehtävästä puolustusyhteistyöstä mutta minä pelkään pahoin että nato vielä jonain päivänä saa tai ne suurvallat jotka siinä ovat jäseninä saavat aikaan baltian alueella semmoisen tapahtuman eskaloitumisen mihin me joutuisimme osallistumaan tahtomattamme

lähetekeskustelua varten yhtenä päivänä seitsemäs asia kuin minä ehdot täyttää sille ja valtiolaivaa valiokuntaa keskustelun päättyneen sillä että arvoisa puhemies

nyt kun tätä lakia lukee tarkemmin missä se raja menee yli kyllä tämä pelkästään ilman törkeyttä oleva sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen on jo semmoisia tekoja joissa sallisin itse poliisille mahdollisuuden tutkia rikosta myös telekuuntelun keinoin

minä itse tällä tavalla maallikkona kun katson tilannetta niin en voi kuin ihmetellä sitä papereitten määrää kuinka paljon erilaisia rakennuslupia pitää hyväksyttää rakennusvalvonnassa kun itse olen kahden talon rakennuttanut tässä muutaman vuoden aikana ja sivusta seurannut

minä hyväksyn sen että näistä tehdään kunnon arviot mietitään ne nato jäsenyyden hyödyt ja haitat eikä lähdetä suoraan pelottelemaan kansaa sillä että nytten kiireellä natoon koska muuten karhu tulee

tässä salissa on usein saanut kuulla jo sanotaan koko vuoden ajan kun olen kansanedustajana ollut että me puolustamme suomalaista työtä kun suomi lisää vastuita eurooppaan

jos presidentti ei jatkossa voi vaikuttaa eduskunnan ja hallituksen päätöksentekoon entiseen tapaan presidentin valta murenee ja eduskunnasta tulee pääministerin kumileimasin

tässä hallituksen esityksessä autoverolakia muutettaisiin siten että takseille myönnettävä autoveron alennus ehdotetaan poistettavaksi lukuun ottamatta isoja erikoisvarusteltuja esteettömiä tilatakseja koulukuljetustakseja ja invatakseja

arvoisa puhemies

tämä lakiesitys on edellisen lakiesityksen jatkoa ja siinä mielessä joudumme taas näkemään uuden farssin tässä valmistelussa ja tässä käsittelyssä

halusin perustuslakivaliokunnalle muistuttaa siitä että ei tehdä tästä lainsäädännöstä semmoista tilkkutäkkiä mistä me tänään olemme kuulleet tässä useamman puheenvuoron aikana vaan yrittäisimme semmoiset selkeät asiat mitkä täällä ovat helposti korjattavissa lisätä tänne

en epäile etteikö ne suunnitelmat ole tehty oikein mutta sitä epäilen usein onko se valvonta riittävää koska tänä päivänä valvotaan vain rakenteita käytännössä mutta ei siinä rakennusvirheitä valvota

siinä mielessä ollaan aidosti huolissaan siitä saadaanko ympäri suomea joka paikassa vielä käteistä ja pankkipalveluita tasapuolisesti

toki tätä käteispalvelua on siirretty myös kauppojen vastuulle nimittäin useat kaupathan antavat nostaa käteistä heidän myymälöistään pankkien kanssa tehdyillä sopimuksilla mutta se ei kuitenkaan poista sitä tarvetta että asiakkaat vielä tarvitsevat niitä henkilökohtaisia palveluita siellä konttorissakin

suomalaista työtä pitäisi puolustaa esimerkiksi tekemällä tiiviimpää yhteistyötä naapurimaidemme kanssa erityisesti venäjän kanssa jossa on valtavat potentiaalit viennille jos se osattaisiin hyvin hoitaa

esimerkkinä kun katon alle lyödään sinne vaikka joku vettä eristävä kate tai piki niin ei sitä kukaan katso onko se pitävä vaan se lyödään vain piiloon sinne ja thats it

esimerkiksi tässä puheenvuorossani olevaan telekuunteluedellytykseen voitaisiin poliisille antaa keinoja tutkia näitä erityisesti nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia nykyistä paremmin

mielestäni varsinkin tämä jälkimmäinen voi hyvinkin rikkoa eun vapaan liikkuvuuden periaatetta riippumatta siitä että unioni on joskus asettunut suomen puolelle tuomioistuimessa vastaavanlaisessa tilanteessa

arvoisa puhemies

sitä olisin peräänkuuluttanut minkä takia ei tänä päivänä voida hyödyntää tätä teknologiaa riittävässä määrin lainsäädännön kautta

siinä mielessä vaikka suomi on edelläkävijä näissä asioissa tämmöisen pöytäkirjan hyväksyminen on erittäin hyvä osoitus ja kannanotto siitä muille ykn jäsenvaltioille että toimiin pitää ryhtyä

nimittäin jos me olemme yhdessä yhteisessä talousalueessa ja muussa niin kuulostaa aika hurjalta toimenpiteeltä että hallitus haluaa estää niin sanotusti paluumuuttavien omaisuuden tänne suomeen tuomisen ilman raskaita veroseuraamuksia

siinä mielessä jos pankit toimivat siten että kauppaliikkeet tulevat pankkitoimintaan yhä voimakkaammin mukaan kuten s ryhmä ja tapiola ovat tulleet mukaan niin sehän johtaa toki siihen että asiakkailla on valinnanvaraa äänestää jaloillaan

ei yhdelle toimialalle tule vastuuttaa suomen taloustaantumaa kuten nyt on käynyt ja käymässä

itsekin tein kolme lisätalousarvioaloitetta yhden koskien veteraanien kotiin vietävien kuntoutuksien määrärahan lisäämistä

kysymys ei ole siis edustaja eestilän mainitsemasta suomalaisesta vientituotteesta lainausmerkeissä jota on syytä katsoa vähän niin kuin läpi sormien

arvoisa puhemies

toisen asteen kouluverkon karsiminen ei ole koko maan etu

mielessäni pyörii usein se erään vantaalaisen rintamamiesveteraanin joka on soittanut useamman kerran minulle puhelu että onko tosiaan näin että kunnat eivät enää tarjoa kuin kukkamullan vaihtoa kotiin että tullaan katsomaan että ollaan hengissä ja käydään kääntymässä ovella mutta ei millään tavalla anneta apua niihin arjen toimintoihin

yhtenä huomiona myös täytyisi kiinnittää huomiota siihen että ei voi olla niin että asiakkaat pakotetaan ottamaan vain sähköisiä palveluita kuten e laskun muodossa ja jos ei se kelpaa niin silloin siitä saa maksaa

heillä on oma kulttuurinsa siihen rakentamiseen joten ei jaana ja sitä

toivon että nyt nähdään samanlainen temppu kuin aikaisemmassa keskustelussa että hallituksen sivistysvaliokunnan jäsenet tulevat opposition kannalle ja yhdessä perumme myös tämän hallituksen esityksen

helmikuu piano tai vähennystä on ei tämmöinen suunnittelumuutos yksistään vähennä sitä hometalojen määrää vaan pitää kokonaisuutena katsoa tämä lainmuutosvalmistelu tältäkin osalta

tämä käytännössä myös tarkoittaa silloin sitä että taksien turvallisuus ei pysy siinä kehityksessä mukana mikä sommittelu sen auton

näistä lähes kuusikymmentä prosenttiin

elikkä hallitus voisi tehdä sen kädenojennuksen että lisää merkittävässä määrin näitä varoja kunnille jotta ne pystyvät konkreettisesti auttamaan muitakin ikäihmisiä kotona asumisessa koska se on parasta ennalta ehkäisevää työtä jotteivät meidän kustannuksemme nouse ikäihmisten laitoshoitoon siirtymisten johdosta esimerkiksi

koska suomessa ei ole vastuuviranomaista on ostajan taustojen selvittely jäänyt jälkijättöiseksi yleensä ongelmien synnyttyä

edustaja mäkisalo ropponen haluaisin vastata niin että työssäoppiminen on hyvä asia ja sitä tarvitaan erityisesti sosiaali ja terveysalalla jotta ammattiin opitaan mutta se ei saa olla keino pitää ihmisiä pitkän aikaa palkatta töissä

toivon että tulevaisuudessa suomen pankkimaailma itse säätelee itseään myös siten että se ei aseta semmoisia kohtuuttomia ehtoja asiakkailleen että heidän on pakko pysyä heidän asiakkaanaan ja käytännössä eivät voi valita palveluitaan

jossa se nyt päätetty asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten jos tila päiväyskin kahdeksansia pulmien ostoehdot että asia lähetetään on uusien autojen mukana pysynyt

suomeen tulisikin perustaa ulkomaalaisten omistajien hallintarekisteri ja viranomaisten tulisi seurata ulkomaalaisten sijoittajien taustoja kuten rahojen alkuperää rahanpesun estämiseksi

lisäksi näissä valituksissa on puututtu tähän perhe elämän suojaamiseen elikkä valtio takaa perhe elämän suojan lapsille ja yhtenä merkittävänä asiana ovat sananvapautta koskevat tuomiot

esimerkiksi nykyisen asuntolainatilanteen valossa on hyvin vaikea vaihtaa pankkia heikentämättä omaa sopimustaan merkittävällä tavalla

nyt kun on haettu uusia keinoja niin ihmettelen sitä miksi meillä ei voida rohkeasti ottaa askeleita oikeaan suuntaan

siinä mielessä suomellakin on parannettavaa näissä ihmisoikeusasioissa mutta ennen kaikkea tämä ykn kansainvälinen sopimus lasten suojelemiseksi näiltä hirmuteoilta on erittäin suotava

esimerkiksi tämän oppisopimuskoulutuksen sijasta voisi olla tämmöistä koulutussopimusluonteista koulutusta jossa yritys kantaisi vastuuta

kuntien peruspalvelut eivät riitä perheiden mielenterveyden ongelmien ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin tai niihin kriiseihin mitä perheissä esiintyy

arvoisa puhemies

koska tänään ja huomenna tehdään historiaa suomessa ainakin joiltain osin haluan omalta puoleltani puhua sen minkä koen sydämessäni oikeaksi

meidän täytyy muistaa myös se että ykn sopimukseen liittyy myös kansainvälinen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen yleissopimus jonka tehtävänä on ihmiskaupan erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäiseminen ja torjuminen sekä siitä rankaiseminen

semmoiset keinot kiinnostavat yrittäjiä joilla yrittäjän vastuuta pienennetään elikkä opiskelija on edelleen kirjoilla koulussa eikä yrityksen kirjanpidossa

toki niistä voi olla ylpeä mutta entisen ministeri gustafssonin suuresta kuvasta kun puhutaan niin eikö suuri kuva ole juuri sitä että tässä leikataan taas kymmeniä miljoonia tältä opetukselta ja koulutukselta

niiltä osin myös kun näitä pöytäkirjoja useampia yhteen niputetaan voidaan todeta se että suomi omalla esimerkillään on onnistunut tässä huomattavasti paremmin kuin moni muu jäsenvaltio mutta näiltä pieniltä osin vielä suomen täytyy tehdä parannuksia jotta voidaan yhdenmukaisuus taata kaikille

silloin kodinhoitajan apu auttoi perhettä sen vaikean kriisitilanteen yli

suomalaiset lapset tarvitsevat toivoa ja turvaa eivät yhteiskuntakokeilua jonka onnistumisesta ei ole mitään takeita

tässä hallituksen esityksessä esitetään

arvoisa puhemies

elikkä täällä on kumminkin tämmöisiä isoja leikkureita jotka kuitenkin tulevat heikentämään meidän pisa tuloksiamme tulevaisuudessa jos emme pidä huolta siitä että myös nuoret hyötyvät näistä lisäyksistä

kuitenkin kun täällä hallituksen edustajat sitten kehuvat että tämä on se väline jolla harmaata taloutta laitetaan kuriin niin mielestäni se on vähän ristiriitainen siinä kuten olemme kuulleet että kun kotitaloustukivähennystä lasketaan alemmas niin samanaikaisesti on hyvin arvattavissa se että harmaa talous siltäkin osin kuten omakotitalon rakentamisen peruskorjauksissa ja muissa varmasti lisääntyy

olisin kysynytkin ministeriltä tästä että miten tämä oppisopimuskoulutus uudistetaan jotta me saamme niitä paikkoja oikeasti tulemaan ja syntymään niille nuorille

sukupuolineutraalista avioliittolaista on sanottu että se ei ole keneltäkään pois

olisin toivonut että hallitus olisi tälle ennalta ehkäisevälle työlle osoittanut selkeästi resursseja kunnille ei pelkästään uusia lakeja säätämällä ilman resursseja vaan myös antamalla ne resurssit ja valvomalla niitten täytäntöönpanoa

esittelen sisäministeriön hallinnonalan budjettimietinnön

toivoisin että valiokunnissa vakavasti pohditaan sitä selviytyvätkö kunnat tästä siten että ne aidosti pystyvät jatkossa tuomaan niitä työpaikkoja niille työttömille koska ei tämä yksin voi jäädä valtiolta kunnille

arvoisa puhemies

samaa sukupuolta oleva liitto riistäisi lapselta oikeuden toiseen biologiseen vanhempaansa ja katkaisisi yhteyden toisen vanhemman sukuun

keskustelu on päätetty asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnan sosiaali ja terveysvaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan

poliisien mukaan harmaassa taloudessa on jopa kahden vuoden jonot kun tutkitaan harmaata taloutta ja sinne ei päästä suoraan kenttätyölle enää resursseja laittamaan koska on niin paljon kädet täynnä töitä ettei niitä pystytä oikeasti ehkäisemään

turvapaikanhakijoiden määrän kasvu vaikuttaa tarpeisiin

toki lapsen yhteyden biologisiin vanhempiin ja sukuun voi katkaista myös avioero

täysin eri asia on kuitenkin lainsäädännön tasolla määrittää lapsen normaalitilaksi se että hänet on erotettu isästä ja äidistä

mutta me emme hyväksy sellaista väärinkäyttöä minkä edustaja kalliorinne yritti kiistää

lähetekeskustelua varten esitellä päivystyksen viidestoista asia kuin minä tiedotetta asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan keskustelut käytiin täysillä töitään siirrettäväksi vastuuksi

pitäisikin kysyä itseltä onko meillä varaa yhteiskuntakokeiluun jonka tulokset nähdään vasta vuosien tai vuosikymmenien kuluttua

tämän lisäksi ja tämän johdosta suomi lisäsi kehitysapumäärärahan kahdenkeskistä avustusta afganistaniin kun norja laski sitä alaspäin koska he eivät luottaneet että se menee perille

tämän on todennut myös lakivaliokunta nyt sekä perustuslakivaliokunta aiemmin

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

tässä hallituksen esityksessä muutetaan perusopetuslakia siten että uskonnonopetuksen ryhmäkoot kasvavat toki tämä nyt koskee näiden muiden kuin luterilaisen ja ortodoksisen uskonnon ryhmien oppilasmäärien nostamista kolmesta kymmeneen

meidän tulisi konkreettisesti rakentaa semmoisia toimenpiteitä ottaa riskejä tänä aikana ja tehdä kaikkemme että jokainen nuori ja jokainen kouluttamaton henkilö saisi heille sopivan koulutusmahdollisuuden esimerkiksi räätälöimällä oppisopimuskoulutuspaikkoja ja lisäämällä niiden rahoitusta

suojelupoliisin toimintamenot

lasten oikeuksista puhuttaessa tärkeimmäksi arvoksi ovat nousseet aikuisten halut ja tarpeet joita on alettu kutsumaan ihmisoikeuksiksi

terrorismin torjunnan toimintaympäristö vaatii selvästi aiempaa enemmän työtä ja työvoimaa

olisin kuitenkin toivonut että tässä lainvalmistelussa olisi kiinnitetty huomiota enemmän myös tähän keksittyyn sähkötupakkaan joka on valtaamassa markkinoita ja jonka hyöty myös on auttaa ihmisiä pääsemään eroon tupakasta kokonaan

mielestäni esitys on hyvä sinänsä että ryhmäkoon tulee olla tämä kymmenen edellisen kolmen sijasta sillä useat kunnat eivät pysty suoriutumaan tästä ilman kohtuuttomia kustannuksia

itse kiinnitän huomiota vielä lisätalousarvioaloitteessani siihen että koulukuraattori ja koulupsykologipalveluihin pitää lisätä määrärahoja jotta oppilaille saadaan riittävä tuki koulunkäyntiin ja kehitykseen ja saadaan tähän sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ennalta ehkäisemiseen todellisia resursseja myös kunnille